ihan vilpittömästi minä ainakin haluan olla näissä talkoissa mukana enkä minä halua ketään pelotella joskus ehkä itseä pelottaa

nyt kun luin tätä momenttia niin en oikein tästä saanut selvää

missä tässä tulee säästöjä vai tuleeko edes säästöjä kun tiedämme että kunnissa julkisella sektorilla kuntayhtymissä esimerkiksi potilastietojärjestelmät ovat kalliita ja kunnissa myöskin ict menot ovat lisääntyneet

millä tavalla nyt sieltä kautta voidaan hakea säästöjä ja helpotusta kuntatalouteen

kun nyt näyttää siltä että selvitys toisensa jälkeen ei tuo sitä liitosesitystä niin eikö tämä tällä hetkellä vaikuta hivenen vaikuttamattomalta panokselta

ei siellä se työmäärä ole vähentynyt ja se kyllä hidastaa sitten elinkeinoelämää sitä myötä että jos se valtionhallinto tai joku tämmöinen edustaja pirttilahden mainitsema ely keskusten valitusongelma on läsnä niin silloin valtionhallinto ei ole sen tuotoksen panos vaan se on sen tuotoksen este

arvoisa puhemies

kyllä varmaan on totta mitä edustaja tuula väätäinen sanoi että asuinpaikka määräytyy työpaikan ja opiskelupaikan suhteen mutta kyllä se kaavoitus sikäli voi siellä kunnissa aiheuttaa myös pieniä harmaita hiuksia kaavamerkintöineen

maankäyttö ja rakennuslain kokonaisarviointi on täällä hallitusohjelmassa ja toivon että sieltä se kuntien ääni myös nousee

sitten kysymys puurakentamisesta ja sen edistämisestä joka on myös täällä hallitusohjelmassa ja jonka ministeri häkämies hiljattain otti esille ansiokkaasti mielestäni koska kysymys ei ole pelkästään edistämisestä vaan esteitten purkamisesta

onko suunnitteilla muutoksia puurakentamisen ohjaukseen esimerkiksi juuri vaikka jonkun kerrosalan rajoitusten puolesta minkä verran voi rakentaa tai jotain kaavoittamista puukortteleille esimerkiksi

arvoisa puhemies

olisin vielä halunnut kysyä ministeriltä näistä maakuntien kokoisista kunnista josko näitä nyt on sitten tulossa koska me tiedämme että on selvitysalueita jotka ovat maakuntien kokoisia

eli onko suunnitteilla maakuntahallintoon uudistuksia ja jos on niin minkälaisia ja vaikka tämä nyt ei suoraan vetää

pyysinkin tämän puheenvuoron siksi että edustaja heinonen esitti että hän tulee tekemään lakialoitteen ja tulen kyllä sen allekirjoittamaan

kotimaisen kalan osuus suomalaisesta ruokapöydästä on viime vuosina vain laskenut ja järvien hoitokalastuksestakin voidaan olla monta mieltä etenkin tehokkuudesta

mitä hallitus aikoo tehdä kotimaisen kalan saamisen edistämiseksi

toiseksi hyljevahingot tuolla perämeren rannikolla ovat verottaneet varmasti myös tätä kotimaista kalakantaa ja kysyn samoin

olen aivan samaa mieltä edustaja virolaisen kanssa tästä asiasta että kuntien hyvät käytännöt pitäisi todellakin saada elämään koko suomessa

siinä mielessä harmillisen myöhään tulee myöskin kuntakokeilulaki joka varmasti tuo sitä kaivattua tietoa myöskin toiselta puolelta ja on hyvä että tilastotietoa saadaan nyt enemmän

puhutaan muun muassa kevytkunnista varmaankin hallinnoltaan erilaisista kunnista

lisäämään voimavaroja

arvoisa puhemies

sitten kun norja nyt on aika selkeästi viestittänyt vahvasti että he tulevat pohtimaan ulkomaille sotimaan lähtemisen kieltämistä oletteko itse omalla hallinnonalallanne pohtinut tätä

valtionosuusjärjestelmän keskeisenä tarkoituksena on siis ollut varmistaa että kunnilla on edellytykset selvitä lakisääteisistä tehtävistään ja kuten edustaja hautala juuri äsken totesi uudet valtuustot ovat kovan urakan edessä näitten useiden uudistusten kanssa välissä ja jälkeen

sitten minulle sopii myös mainiosti sisäisen turvallisuuden komitean perustaminen

toistan edelleen että merkittävää tässä valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa on ettei hallituksen esityksen mukaan rahoituksen supistaminen tuo kuitenkaan lakisääteisten palvelujen vastaavaa vähenemistä

me perussuomalaiset esitimme oman varjobudjettimme jossa näitä valtionosuuksien leikkauksia ei tässä mittakaavassa ollut ja on huomattava että viime vuosina valtio on velkaantunut vaikka mitä tuolla kuntakentällä onkaan tapahtunut

mutta korostan että se että me emme olisi tehneet tätä valtionosuuksien leikkausta on meidän varjobudjettimme mukainen ja se on myöskin tasapainossa se voidaan lukea sieltä

esitys kuntarakennelaiksi on aika yksiniitinen ja sote uudistus on nyt kuultu se ainakin ymmärsin näin ministeri risikon puheesta vauhdittaa kuntarakennelain mukaisia selvitystöitä ja yhdistymissopimuksia

myös kehyskuntiin asetetaan paineita suuresti kun itsellä menee hyvin mutta naapuri on köyhä eikä minusta nyt ole väärin peräänkuuluttaa solidaarisuutta mutta minä haluan samalla peräänkuuluttaa uusia työpaikkoja viennistä tulevia tuloja ja kansantalouden kasvua joista ne todelliset uudet eurot tulevat

eli siksi on hyvä että tuolla kuntarakennelakiesityksessä on optio pitkien etäisyyksien kunnille

toivon kuitenkin että maakuntien identiteetti nähdään edelleen suomalaisena voimavarana ja sellaisena perinteenä josta kumpuavat myöskin se maakunnan tuntemus ja ne maakunnan vahvuudet ja maakuntien liittojen tehtävät kuitenkin tässä elinkeinoelämän kehitystyössä ja että maakuntien rooli säilyy sellaisenaan siellä osaamista on

tämä mittava uudistus on toteutettu henkilöstö ja tehtävät huomioon ottaen ja mallikelpoisesti mallina moneen muuhunkin uudistukseen

vastikään toteutunut energiatukien leikkaus johtanee mitä ilmeisimmin siihen että kivihiilen käyttö tulee jatkumaan ja sen käyttö tulee jopa lisääntymään energiantuotannossa mikä on minun mielestäni kerrassaan eriskummallista vihreää energiapolitiikkaa

on kuitenkin realismia se että suomen metsillä ei maailman ilmaston tilaa ratkaista mutta me voimme tuhota omien metsiemme käytön

alankin epäillä vahvasti hallituksen kykyä asettaa monitieteellinen ja puolueeton ilmastopaneeli seuraamaan ilmasto ja energiastrategian toteutumista niin kummallisia ympäristöpolitiikkamme käänteet ovat olleet

niin kuin täällä olen todennut oppositiopuolueitten perussuomalaisten varjobudjetti on kokonaisuus johon sisältyvät sitten omat painotukset leikkauksineen tai sitten muina painotuksina ja tässä olemme esittäneet vähennettäväksi kansan omaisesti sanottuna puoluetukia momentilta ja näin olemme myös itse valmiita osallistumaan talkoisiin jotka tietenkin koskettavat nyt sitten kaikkia muitakin puolueita

luin hiljattain meillä suomessa tehdyn tieteellisen julkaisun jossa tutkimustuloksena todetaan että turvetuotannosta poistettu metsitetty suo sitoo päästämänsä hiilen

olemme tottuneet luottamaan kotimaassamme korkeatasoiseen tutkimukseen jossa on todettu moneen kertaan että metsämme sitovat hiiltä kasvava metsä varsinkin

eli mielestäni metsien hiilipäästöt ovat nollasummapeli tai sitten on keksitty uudenlainen fysiikan laki jossa materia lisääntyy itsestään eli tässä ta pauksessa hiili

mutta tämä olkoon nyt esimerkkinä ja haasteenakin niin vanhoille kuin uusillekin puolueille

kuten usein tässä salissa olemme kuulleet että näinä vaikeina aikoina joudumme leikkauksiin jolloin leikataan esimerkiksi puolustusmäärärahoja historiallisen paljon niin kuin maa ja metsätaloudestakin niin minun mieleeni tulee että tämä ympäristöpolitiikka on maa ja metsätaloutta syyllistävää

luonnonsuojelualueita ostetaan lisää mutta jos ja kun pohjois suomi tyhjenee tällaisen käänteisen aluepolitiikan seurauksena meillä on kyllä ihan ihmisistä vapaata luontoa siellä ilmaiseksikin

yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on huolena tällä hallituksella ja se hyytää ja kylmää sielua myöten maakunnan ihmistä

hallitus aikoo ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet kaikilla hallinnonaloilla ja toivon myös että ympäristöministeriö ajaa tätä kestävää kehitystä ja huoltovarmuutta energiantuotannossa

kysyn edelleen miksi meille tuodaan öljyä ja hiiltä niin paljon

meidän tulisi ryhtyä puhumaan aivan uudenlaisesta biotaloudesta jonka eteen tarvitaan biopolitiikkaa eli eri politiikkasektorit voisivat keskustella paljon enemmän keskenään

tällä biotaloudella tarkoitan puurakentamista uusiutuvan energian käyttöä sekä luontoarvojen ja vaikkapa sen metsäteollisuuden rinnakkaiseloa

maankäyttö ja rakennuslain tarkasteluun ottaminen on myös tarpeen ja toivon että siinä kuunnellaan kuntia jotka pystyvät kertomaan ongelmistaan mitä kaavoituksen suhteen niille on tullut

arvoisa puhemies

kyllä meillä on jo valikoiva asevelvollisuus

voisitteko avata tätä elikkä käyttekö ministerinä keskusteluja jo eun tasolla tästä kriisiytymisestä

onko tankkereita tulossa kaduille ja joko tähän joudutaan panostamaan eun tasolla

arvoisa puhemies

on hyvä että lisämäärärahaa on tulossa ja eritoten työvoimapoliittiseen koulutukseen jossa varmasti uskon että tuloksia saadaan kun panostetaan nimenomaan tutkintotavoitteiseen koulutukseen siis ammattitutkintoihin ja ammatillisiin perustutkintoihin

muistutan että meillä on jonkinasteinen hoitajapula edelleenkin jolloin me tarvitsemme käsiä hoitotyöhön ja korkeatasoisella koulutuksella sinne päästään

samoin eu voi koplata rauhassa pankkien kanssa sillä vielä jotenkuten demokraattisesti valitut europarlamentaarikot ovat luisumassa päätöksenteon areenoilta ja komissiolla on suuri valta lainsäädäntötyössä

koska työministeri on paikalla rohkenen tässä esittää toiveen työvoimapoliittisen koulutuksen painopisteestä nimenomaan tähän tutkintotavoitteiseen koulutukseen koska sen pönkkänä ovat opetushallituksen antamat yhtenäiset tutkinnon perusteet ja samalla pidetään huolta kuten hallitusohjelmassa lukee korkeatasoisesta koulutuksen hankinnasta

millaisia palkkioita eläkevakuutusyhtiöiden sijoittajat saavat ja mistä kun tekevät eläkevaroja koskevia sijoituksia niihin maihin missä korruptio voidaan suorastaan katsoa osaksi hallintokäytäntöjä

arvoisa puhemies

valtioneuvosto asetti suunnitteluhankkeen koskien julkisen hallinnon verkkoturvallisuutta ja tämän tehtävänä on ollut suunnitella tietoliikenneverkko ja verkkopalvelut hallinnolle ja erityisesti turvallisuusviranomaiselle

sen sijaan hallitusohjelmassa kirjattu toimintamalli koulutusohjelmien räätälöinnin kehittämisestä on hieman jälkijättöinen koska tätä valmiutta koulutussektorilla jo on

lyhyesti tässä on kyse siitä että turvallisuusverkko varmistaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden toimijoiden edellyttämän viestinnän häiriöttömyyden ja jatkuvuuden ja turvaa päätöksenteossa ja johtamisessa tiedon käytettävyyden eheyden ja luottamuksellisuuden

tietoliikenneverkkotoiminnot siirtyisivät puolustushallinnolta suomen erillisverkot oylle ja laitetiloja ja laitteita hallinnoi sen tytäryhtiö suomen turvallisuusverkko osakeyhtiö

uudenlaisen yhteiskuntajärjestyksen vaateet nousevat kaikkialla maailmalla

eurodiktatuuri saa vastavoiman ja oikeastaan ansiosta sillä eihän mikään järjestelmä joka toimii omia sääntöjään vastaan voi olettaa että sille hurrataan vilpittömästi

tieto ja viestintäteknisiä palveluja tuottaa haltik mutta myöhemmässä vaiheessa tori toimialariippumaton palvelukeskus joka on nyt perustettu tällä kaudella

palvelutuotanto jaetaan verkko ja infrastruktuuripalveluihin yhteisiin tieto ja viestintäteknisiin palveluihin ja integraatiopalveluihin jotka määritellään siis tässä tuve laissa ja myös palvelujen tuottajat

vastaus on taas

poikkeusoloissa noudatetaan valmiuslain säännöksiä ja puolustustilan aikana puolustustilalain säännöksiä

osa viranomaisista velvoitettaisiin tuven käyttöön ja myös muut viranomaisten keskeiset yhteistyötahot voivat käyttää sitä tietyin edellytyksin